nimenomaan päivittäinen kassa käyttökassa tällä hetkellä on jo niin monessa kunnassa niin huonossa tilanteessa että lainarahaa haetaan jotta pystytään selviämään päivittäisistä menoista kustannuksista

laatu halutaan säilyttää mutta kustannussäästöjä saada järjestäjiä vähentämällä on vielä kysymysmerkki

vielä toinen kierros

tätä kysyin myös ministeri sarkomaalta kirjallisessa kysymyksessäni johon sain kylläkin kieltävän vastauksen

olisi muun muassa pienille lukioille huojentavaa kuulla että uudistus ei välttämättä vie toimipistettä mutta hallinto ehkä siirtyy kauemmaksi yhdistyen toiseen yksikköön

eli eikö nyt olisi oikea aika juuri oikea aika korottaa valtionosuuksia ja tukea kuntia ihan oikeasti ja korottaa niitä valtionosuuksia pysyvästi koska mikään muu keino ei tällä hetkellä tuo ihan oikeasti sitä apua sinne kuntiin kuin valtionosuuksiin tuleva muutos ja luonnollisesti myös harkinnanvarainen apu

olisi hyvä että malliesimerkki voitaisiin ottaa vaikkapa keski suomesta jyväskylästä jossa viitaniemen koulussa on yhdistetty mallikkaasti lukio ja ammatillinen koulutus samoihin tiloihin synergiaa saaden

mutta tähän työhön hallitus pitäisi saada nyt oikeasti mukaan ja olen kyllä jotenkin ymmärtänyt että ikävä kyllä meidän kuntaministerimme esimerkiksi ei ymmärrä tätä todellista tilannetta tällä hetkellä

ojala niemelä nimenomaan kertoi tästä samasta asiasta kuinka tämä raha annetaan

lapsiamme ei pystytä hoitamaan missään muualla samanlaisella ammattitaidolla kuin heinolan reumasairaalassa

varat sisällytetään valtionosuuksiin mutta kukaan ei enää sitten välttämättä takaa miten kunnat pystyvät koulujaan ja päiväkotejaan korjaamaan kosteus ja homeongelmissa

lukiessani tätä esitystä ilo lisäyksestä häipyi

kuinka kunnat voivat nyt siis käynnistää muun muassa homekoulujen korjaukset tai uudisrakennukset jos valtiolta apua on tulossa vasta vuosien kuluttua jälkirahoitteena

olemme useaan otteeseen vaatineet sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä hallitusta peräytymään veronkevennyksistä ja täälläkin on jo mainittu se useissa puheenvuoroissa

suomessa on mittava määrä korjausta tai uutta rakentamista odottavia kohteita nuoria ja opettajia väistötiloissa sairastuneita ja väsyneitä työntekijöitä

eli nyt on jo todettu että näitten veronkevennysten todellinen elvyttävä vaikutus on hyvin pieni eli se mitä niillä on haluttu ajaa elvyttää kansantaloutta ja saada ihmiset käyttämään rahaa rohkeammin niin se ei ole onnistunut

heidän kohtalonsa pitäisi muistuttaa meitä päätöksentekijöitä siitä että apua todella tarvitaan

arvoisa puhemies

sen sijaan on tuotu veroaukkoja tuodaan veroaukkoja edelleen edelleen romutetaan sitä veropohjaa ja taas siirretään vastuuta sinne kuntiin ja edelleenkin velvoitteita täytyy kuitenkin hoitaa pienemmällä budjetilla

opetusministeriön olisi pian aloitettava neuvottelut opetushallituksen kanssa siitä miten toimintoja voidaan yhdistää ja kustannussäästöjä saada sitä kautta aikaan

opetushallitus on keskeinen toimija koulutusjärjestelmän kentässä

olin juuri äsken tuolla yliopisto opiskelijoiden kuulemistilaisuudessa ja kyllä sielläkin yliopistomaailmassa tällä hetkellä pohditaan hyvin vakavasti mikä on tulevaisuus mikä on yliopistomaailman tulevaisuus

sen sijaan että huolehdittaisiin kuntalaisen perustarpeista kunnat joutuvat nyt karsimaan muun muassa palveluja oppilashuollosta neuvolapalveluista ja vanhuspalveluista

elikkä nimenomaan tämän oppilashuoltoryhmän koostumuksesta voin kertoa sen että olen itse tehnyt asiasta lakialoitteen jo kauan sitten mutta jostakin syystä se ei ole sieltä sivistysvaliokunnan pinkkojen alta löytänyt tietänsä käsittelyyn

ja jos ajatellaan nyt aalto yliopiston osuutta tässä kuviossa niin on aika mieletöntä että yksi tämmöinen yliopistokokonaisuus nielee valtavat määrät rahaa ja on luvattu pääomitusta mutta toiset saavat taistella sitten siitä rahasta verisin kynsin tuolla

olisi ollut todella toivottavaa että hallitus olisi ottanut vastaan opposition tarjouksen yhteisistä talkoista talouden elvyttämisen suhteen

elikkä kyllä silloin kysymys on nimenomaan siitä rahoitusresurssista mitä yliopistolla on käytössä ja asioiden järjestämisestä joten emme me voi olettaa että lisäraha tässä tapauksessa ei voisi auttaa

arvoisa rouva puhemies

silloin kun tätä opintotukiuudistusta valmisteltiin annettiin opiskelijoille hyvin selkeästi ymmärrys että luvassa on parannuksia mutta myös joitakin tiukennuksia

nyt jo pohditaan suuria suunnitelmia miten tämä miljoona saadaan kasaan jotta voitaisiin saada sitten lisää rahaa valtiolta

kyllä tämä hallitus on tehnyt niin suuria muutoksia opetustoimen alalla ja kun niitä ei ole seurannut kuitenkaan vakava rahoitussuunnitelma niin silloin täytyy kyllä todella olla huolestunut

juurikkala täällä sanoi että siinä on ollut tämmöistä liiallista pysyvyyttä niin sanotusti mutta itse henkilökohtaisesti en kyllä tätä näe niin suurena ongelmana tässä työssä mukana olleena

arvoisa puhemies

sivistysvaliokuntavastaavana puhun mielelläni näistä koulutuksen kentän asioista mutta tähän loppuun haluan sanoa huoleni keski suomen osalta tulevan biotuotetehdashankkeen puitteissa

kyllä näillä yliopistoilla tulee olemaan tämmöisenä aikana aikamoinen paikka tässä rahan kuromisessa ja etsimisessä ja kyllä minä näkisin että jo tässä lisätalousarviossa olisi pitänyt pystyä tulemaan tähän yliopistolakiin nojaten vastaan tämän rahan keräämisen suhteen

tämä työryhmä johon täällä on jo viitattu useamman kerran esitti tosiaan tätä kaksiportaisuutta ja myös sitä että tuen saamiseen vaadittavien opintosuoritusten määrää nostettaisiin ja myös tämä asumislisäkuukausi määriteltäisiin tukikuukaudeksi

kyllä valtion pitäisi pystyä täyttämään se kolo se aukko mikä ehkä siltä lapin yliopistolta oulun yliopistolta joensuun yliopistolta tai joltakin muulta vastaavalta jää hakematta siinä vaiheessa kun huomataan että samasta rahasta ei riitä ihan kaikille

se tarkoittaa muun muassa tieväylästön rakentamista riittäviä raiteita eli kaksoisraidetta jämsätampere ja lentoliikenteen maakunnallisen toiminnan varmistamista tikkakosken osalta

no tähän lisätalousarvioon voisi esittää lukuisia muutoksia mutta vielä lopuksi haluaisin kiinnittää huomion työllisyysmäärärahojen lisäämiseen koska kyllähän tällä hetkellä jos katsomme tuota meidän valtakunnallista tilannetta ja ihmisten työttömyyttä ja miten se tästä vielä lisääntyy päivittäin saamme kuulla uusia irtisanomisia lomautuksia näillä työllisyysmäärärahoilla on aivan turha tehdä mitään korjaavia toimenpiteitä

mutta sitten hallituksen budjettiriihessä kuitenkin ainoastaan nämä tiukennukset toteutuivat ja tämä esitys sisältää hyvin vähän helpotuksia tai opintotuen riittävyyttä parantavia ehdotuksia riittävä tapa panee usa e

tässä vetoan tietenkin uuteen valtiovarainministeriin vahvasti edustaja kokkoisillä poissaolot edustaa kivellä ja edustaa timo

me näemme kyllä että tämä uudistus ei kokonaisuutena tue sitä tavoitetta päätoimiseen opiskeluun kannustamiseksi ja opintoaikojen lyhentämiseksi vaan näitten opintotuen ehtojen kiristäminen saattaa pahimmillaan johtaa opintotuen käytön vähentymiseen ja opiskelijoiden työssäkäynnin lisääntymiseen

arvoisa rouva puhemies

miten kunnat jotka jo nyt lomauttavat opettajiaan voisivat tulevaisuudessa lisätä tuntikehystä tukiopetukseen tai oppilashuoltotyöhön

tässä esityksessä opiskelijan käytettävissä olevien tukikuukausien lukumäärä pienenee jos opiskelija käyttää alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen vain vähän tukikuukausia

tai miten koulutetaan opettajat vastaanottamaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kun heitä nyt enenevin määrin ollaan integroimassa yleisopetuksen ryhmiin

olemme sitä mieltä että opintotukiuudistus ei saa vähentää tukikuukausien määrää ja esitetty malli rankaisee nimenomaan niitä opiskelijoita jotka suorittavat alemman tutkinnon hyvin nopeasti ja vähäisillä tukikuukausilla

olemme myös sitä mieltä että asumislisäkuukauden määritteleminen tukikuukaudeksi ei ole mikään keino nopeuttaa opintoja vaan sillä voi olla päinvastainen eli negatiivinen vaikutus suunnitelmalliseen ja päätoimiseen opiskeluun joka täällä esimerkiksi ed

miksi juuri nyt halutaan muuttaa järjestelmää kun kuntien talous on todella huono ja valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan muuttamassa nykyistä laskennallisemmaksi ja jopa erityisopetuksen yksikköhinnan korottavat kertoimet ollaan jättämässä pois

eli ne opiskelijat jotka nostavat ainoastaan asumislisää ovat yleensä taidosta tai nostaa sen saavat yleensä kaikkein pienituloisimpia ja suorittavat eniten opintoja

tämä on asia johon tulevaisuudessa kyllä tai jo nyt pitäisi kiinnittää kovasti huomiota mitä tämä merkitsee kunnissa ja miten tätä resurssia tulevaisuudessa jaetaan koulutuksen saralle kun muun muassa erityisopetuksen osuudet ovat häviämässä

jos ajatellaan kesäaikaakin niin monessa oppilaitoksessa on hyvin hankalaa täysipäiväisesti suorittaa opintoja kesäaikaan

tämä indeksiin sitominen olisi kyllä ollut aika perusteltua kaikkien näiden puheiden jälkeen ja varsinkin sitten kun täällä on jo monta kertaa mainittu että kaikki muut etuudet kuten lapsilisät ja kotihoidon tuki ollaan valmiita sitomaan indeksiin mutta ei opintotukea

me olemme sitä mieltä että tämä indeksiin sitominen olisi pitänyt tehdä ja että siinä olisi pitänyt olla myös huoltajakorotus eli olisi kyllä hyvin järkevää ja johdonmukaista että myös opiskelijoiden ostovoimaa voitaisiin parantaa

tässä on semmoinen asia jossa voidaan tehdä parannuksia jos siihen halutaan todella muutosta

tässä tulisi myös ottaa huomioon tämä käsittelyaika eli myös se miten tuolla kelassa toimeenpanoaikaa on käytettävissä

arvoisa puhemies

esityksen mukaan erityinen tuki tulee tarjota aina lähikoulussa mahdollisuuksien mukaan

arvoisa puhemies

elämme tässä salissa nyt historiallista hetkeä

arvoisa puhemies

eläimet tarvitsevat luonnonmukaisia virikkeitä ja riittävän tilavat maapohjaiset häkit

eläinten eettisesti kestävä kohtelu on erittäin tärkeä asia

arvoisa puhemies

erityisesti välimeren alueelle annettu tuki on kärjistänyt keskustelua ja antanut eu kriittisille populisteille vahvan aseen arvostelulle

tuore esimerkki eu kriittisyydestä löytyy kuitenkin yllättäen euroopan unionin ulkopuolelta eli sveitsin päätöksestä rajoittaa eun alueelta tulevaa maahanmuuttoa

sosialidemokraatit ovat sosiaali ja terveysvaliokunnassa esittäneet tämän esityksen hylkyä yhdenvertaisuuteen vedoten ja näin tätä edelleen ehdotamme että lakiehdotus hylätään

äänestystulos kertoo kasvavasta huolesta yhä lisääntyvästä maahanmuutosta ja sen vaikutuksista maan kulttuuriin talouteen tai ylipäätään yhteiskunnan arvoihin

näiden samojen asioiden parissa joudumme painimaan yhä enemmän tulevaisuudessa myös suomessa mutta onneksi meillä on maahanmuuttopolitiikassa ihan hyvä tilanne

moni yritys ja julkisoikeudellinen laitos on parhaillaan suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja niiden on varmasti vaikea ymmärtää mikseivät ne voisi saada vastaavaa maksunhuojennusta vaikka ne täyttävät samat asialliset edellytykset veronmaksukyvyn näkökulmasta